mutta arvoisa puhemies sitä minä en ymmärrä että jos jonkun lakiesityksen ja täällä hyväksytyn lain jonka eduskunta on juuri hyväksynyt osalta perustuslakivaliokuntakin toteaa että sen oikeustila on epäselvä vähintäänkin epäselvä siis vielä kertaalleen

korkotulojen verotus

muulla sosiaali ja terveysministeriön entisellä virkamiehellä oli kriittisiä näkökantoja tähän jotka kriittiset näkökannat on vahvasti kirjoitettu myöskin talousvaliokunnan asiasta antamaan lausuntoon

tämän lisäksi tässä lähdetään siitä että meidän on investoitava myöskin sellaiseen perusinfrastruktuuriin jota me tarvitsemme jotta koko suomen kaikki voimavarat esimerkiksi metsien tuoton ja kaivostoiminnan ja muun tällaisen vähän niin kuin uuden vanhan elinkeinon tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti

ihan tässä lähipäivien aikaan kun hallitus käy kehysriihikeskustelua se siinä yhteydessä arvioi onko vielä jotain yleistä talouden pyörien pyörittämiseksi pantavissa liikkeelle

eun viime vuonna säädetty direktiivi määrää että jokaisen maan on kesäkuuhun mennessä esitettävä minkälaisista uusiutuvista raaka aineista kukin maa aikoo ja kuinka paljon uusiutuvaa saada ja vielä sekin pitää kertoa minkälaisiin tarkoituksiin

mutta nämäkin toimet mitä nyt tässä olen esitellyt merkitsevät radikaalia uutta suuntaa suomen ilmasto ja energiapolitiikassa suuntaa kohti kotimaisuutta suuntaa kohti kestävämpää kehitystä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja ilmastokysymyksen huomioon ottamista kaikessa inhimillisessä toiminnassa juuri tähän suunnanmuutokseen ja itsensä

sitähän meillä ei ollut pitkään aikaan käytössä

edustaja lauslahti minä katson että keskusta on vastuussa ei vain siitä kreikka lainasta vaan me olemme vastuussa myöskin siitä että ervv rakennettiin ja se oli sen tilanteen missä silloin oltiin ratkaisu

tästä ette voi moittia että näiden äsken sanottujen osakepalkkiosopimusten tai niitten vanhojen optiosopimusten tekemisessä olisivat olleet kaikki poliittiset suuret ryhmät

arvoisa puhemies

se täkäläisessä tilinpäätöksessään tai verottajaa lähestyessään voi vähentää ottamansa velan korkokulut täällä suomessa

mitä esr rahoihin tulee vielä kertaalleen on nyt kyllä vähän väärää tietoa julkisuudessa liikkunut siitä mistä oikeastaan on kysymys

mutta mitä tulee niihin erityisiin toimiin jotka liittyvät niitten yritysten tilanteisiin jotka ovat joutuneet ongelmiin tämmöisen äkillisen pudotuksen vuoksi niin näitä yrityksiä vartenhan me olemme täällä eduskunnassa päättäneet miljardien ja miljardien mittaisista lisävastuunotoista joissa valtio ottaa omaan piikkiinsä riskejä ottaa markkinoilta lainaa myöntää näitä vähän niin kuin omin ehdoin yrityksille

tässä eivät limiitit tule vastaan

vähintäänkin epäselvä niin miksei välittömästi eduskunta edellytä että hallituksen on annettava asiasta uusi tarkentava esitys niin että se ensi tilassa korjataan eikä niin että tuo korjaustarve jää roikkumaan ja odottamaan sitä päivää kun hallitus kenties muista syistä myöhemmin kenties joskus tuo ervvn lakiesityksen korjauksen tänne eduskuntaan

arvoisa puhemies

sanon ihan vilpittömästi että on tärkeätä että tämä asia täällä tuli esille ja pyrin omasta puolestani vielä tekemään kaiken voitavani että kaikki pinot paperit käännetään löytyykö sellaista mahdollisuutta jolla tähän voitaisiin tarttua

ja kyllä kun nimenomaan tämän suomalaisen hirsirakentamisen kannalta näitä normeja rakennetaan ja valmistellaan on syytä ottaa huomioon paitsi energiatehokkuus ja sen vaatimukset tälle rakentamiselle hirsirakentamiselle myös toisaalta se että jos ne hirsirakennukset käyttävät kuitenkin päästötöntä energiaa niin silloin niiden energiatehokkuutta pitää tarkastella toisesta näkökulmasta

suomen yrittäjien kaksi edustajaa lausunnossaan selvästi sanovat että he puoltavat tätä kunhan hoidetaan asiat niin että tämä liikaperintä minkä jo kahteen kolmeen kertaan olen maininnut hoidetaan pois päiväjärjestyksestä

arvoisa puhemies

se yritys voi tyttärelleen vaikka belgiassa ja nimenomaan belgiassa siirtää rahaa ja sieltä belgiasta käsin tämä sen tytäryhtiö voi rahoittaa vaikkapa venäjällä ja ruotsissa tapahtuvaa tämän yrityksen tytäryhtiön toimintaa

todellakin tämä kenttäväki joka tulee esimerkiksi näihin ely virastoihin jotka tulevat olemaan temmin alaisuudessa yleishallinnon osalta on jo pitkään tehnyt työtä kaikista niistä viranomaisista jotka ovat osapuolia

emme me kyllä siinä kaikessa ole mukana jolla tämä suomen vastuun määrä on lähes kolminkertaistunut rahassa mitaten ja kaiken lisäksi ne riskit jotka siihen kolminkertaistuneeseen vastuuseen liittyvät ovat ihan eri maailmasta kuin olivat ne riskit jotka rakennettiin siihen alkuperäiseen juttuun

juuri tämän suunnanmuutoksen me olemme velkaa meidän tuleville sukupolville

sen muutoksen mikä tässä on tapahtunut viimeisten kuukausien aikaisin muutto oli muuton ruutu aikaan tavallaan suomen hallituksen linjan muuttumisen taustahan on sdpn vaalien alla kansalle antamissa lupauksissa

meillä on joitakin yksityiskohtia lähinnä puun käyttöön liittyvien ohjauskeinojen osalta muutamat yksityiskohdat auki mutta uskon että hallitus aivan lähipäivien aikana saa oman esityksensä valmiiksi

arvoisa puhemies

minä hivenen epäilen sen takia että nämä mahdollisuudet tähän saakka yleensä ovat kuitenkin maakohtaisia ne ovat niin kuin maakohtaisia brändejä joihinka voitaisiin puuttua

aivan erityisenä instrumenttina on uusi instrumentti elikkä suhdannelaina jota voidaan myöntää myös pienyrityksille koneurakoitsijoille ja myös rakennusalan yrityksille jos ne tämmöisen rajun pudotuksen vuoksi kerta kaikkiaan ovat menettäneet kysyntää

nyt käydään ryhmäpuheenvuoroihin usuttaa mieliin että jen pituus on enintään kymmenen minuuttia

kun sitten korkotuloja tulee tälle belgiassa olevalle tytäryhtiölle tästä rahanlainauksesta belgialaisessa verojärjestelmässä korkotulot ovat verottomia

mutta siltä varalta että ne eivät osuuttaan hoida valtio on niin kuin sanottu ottanut piikkiinsä suuret riskit ja se hoituu finnveran sen erityistuotteitten kautta

arvoisa puhemies

vielä edustaja rajamäellekin kun hän sanoi että no että ei sitä keretty sitä ervvtä tuplata mutta että aikomus oli kuitenkin

tämän jälkeen jossakin vaiheessa varmasti muutaman viikon päästä sitten eduskunnan suuri valiokunta saa siitä asianomaisen kirjelmän ja myöskin eduskunta tulee informoiduksi mitä ihan tarkkaan suunnitelma pitää sisällään

eli jos kerran hirsirakennus käyttää uusiutuvaa energiaa niin sille ei voitaisi asettaa niin tiukkoja energiatehokkuusvaatimuksia

minusta nyt on sitten hyvä että perustuslakivaliokunta katsoo riittääkö se tavallaan tämä telan oma hanke löytää malli millä yliperintä palautetaan tekemään oikeutta näille pienille yrityksille jnp

jos tässä tapauksessa tämän lapin kullan sijoittuminen tuonne tornioon ja pohjoiseen jos siihen löytyy sellaiset pidikkeet niin katsotaan mitä niillä pidikkeillä voidaan sitten tehdä

isä kysyy

sitten taas tulouttaessaan belgiasta nämä tulot suomeen maiden välillä kun se tänne suomeen tuloutetaan tuon yrityksen ei tarvitse maksaa lainkaan veroa

edustaja

nyt se ei tullut ponteen se on siellä esseessä ja kuulin että valtiovarainvaliokunta sanoo juuri äsken kertomallani tavalla että sitten joskus kun tämä korjataan

pulliainen tietysti kertoo nyt kaikille kenen kanssa ja millä valtuuksilla hän tai jotkut muut ovat tästä teemasta keskustelleet

vaalien jälkeen sdp otti tämän vakuuskysymyksen sumuverhoksi ja sen takana suomen hallitus on sitoutunut ensinnäkin ervvn vastuitten yli kaksinkertaistamiseen mutta vielä isompi asiahan tässä on se että ne toimintamuodot mitä ervvstä voidaan kaikkea tehdä ja samalla mitä tulevasta evmstä jota varten tätä nyt tässä ollaan tekemässä voidaan tehdä muuttuvat radikaalisti

en tiedä onko tämä lopullinen ratkaisu siinä päätöksessä minkä ympäristöministeriö esittää mutta pidän mahdollisena ja olen ymmärtänyt että ympäristöministeriössä ajatellaan saman suuntaisesti

kieltämättä on niin että vaikka minkä tahansa muun tuotteen löytää aika helposti missä sitä on tarjolla mikä on se hinta niin puumarkkinoilla tämä ei toimi samalla tavalla kuin monen muun tuotteen markkinat toimivat

minullekin tämä kysymys on täysin tuntematon

nyt tässä järjestelyssä finnvera ottaa nuo rahat maailmalta ja valtio antaa takauksen ja tällä tavalla vähän uudenmuotoiseksi ja paremmin toimivaksi minunkin mielestä paremmin toimivaksi tämä järjestelmä nyt kyetään tällä metodilla luomaan

tennilä on ihan oikeassa voisi olla että jonkun verran voitaisiin helpottaa tuon toiminnan pysymistä tuolla torniossa mutta vain rajalliset ovat mahdollisuudet siinä

jos ei riitä sitten pitää löytää siihen paremmat ja tehokkaammat keinot

arvoisa puhemies

mitä tulee ylipäänsä ympäristöasioitten rooliin uudessa ely virastossa niin mikä ihmeen mörkö sitten tämä uusi virasto on juuri ympäristöasioille

suomessa suomalainen fiskus se veronsaaja jää ilman sitä osaa verotulosta minkä verran tämä yritys voi täällä liiketoiminnastaan vähentää tämän hankitun rahoituksen korkokustannuksia eikä sen yrityksen tarvitse sitten maksaa tytäryhtiöineenkään koko konserni siellä maailmalla veroa

arvoisa puhemies

en ole koskaan äänestänyt kokoomusta

isä kysymys edustaja anneli jokin

ihan suurella kiinnostuneisuudella jään odottamaan mitä perustuslakivaliokunta tästä sanoo

siinä olen sitä samaa mieltä mitä täällä on oltu että kyllä nyt kuukausien aikaan mitä on taakse tässä jo jäänyt olisi ollut hyvä jos olisi kyetty käyttämään vähän enemmän esr varoja kuin konsanaan on kyetty käyttämään

arvoisa puhemies

odotin että kun aloitan tämän puheenvuoron niin nekin kansanedustajat jotka ovat vielä tuolla kuppilan puolella ryntäisivät tänne saliin mutta huomaan että tässä käykin nyt vähän toisinpäin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kreikan tarina eurossa kertoo karulla tavalla kuinka suuri virhe oli rakentaa yhteisvaluutta niin erilaisille maille

toinen seikka liittyy todellakin täällä myöskin valtiovarain tai kedon tämä oli kyllä puhettaan tekemän tämän valiokunnan puheenjohtajan tekemään esitykseen näistä ylitakauksista

myönnän vielä yhden puheenvuoron kristillisdemokraattisen ryhmän edustajalle edustaja essayahlle ja sen jälkeen tämän asian käsittely päättyy

jälkimarkkinaoperaatiot pankkien pääomittaminen toisten maitten pankkien pääomittaminen ennakolliset tuet ja vastaavat ovat ihan uusia toimintamuotoja kohti näitä eurobondeja

kysymyshän jos vielä sen yksinkertaisesti kuvaa on viime kädessä siitä että silloin kun joku suomalainen yritys myy ei pohjois koreaan mutta sanotaan nyt vaikka etelä koreaan vie vaikka hissejä sinne tai jotain muuta niin tämä systeemi toimii sillä tavalla että se viejä omalta osaltaan tarjoaa rahoituspaketin

arvoisa puhemies

vaatimukset saksan pankkien suorasta pääomittamisesta eurobondit yhteinen pankkiunioni elvytyksen rahoittaminen yhteisin voimin eurooppa tulvii tällä hetkellä ideoita ja esityksiä yhteisvastuullisista taakoista niiden lisäämisestä

on ilman muuta selvää että me tarvitsemme uusia malleja toimintatapoja formaatteja joilla näillä paikkakunnilla erityisesti joilla vapautuu osaavaa työvoimaa tämä osaava työvoima otetaan tavallaan sillä tavalla käyttöön että se osaamispääoma hyödyntyy mahdollisimman nopeasti

ja te kaikki muistatte mikä oli perustuslakivaliokunnan ylivoimaisen selvän enemmistön kanta

välttämättömän talouskurin rikkoivat ensimmäisten joukossa saksa ja ranska suomea ja luxia lukuun ottamatta muut tulivat perässä

jos puhemies sallii muutama sana siitä nimenomaan sen takia että kun seuraa suomalaista julkista keskustelua eurokriisistä ja sen heijastumisesta meille meidän varautumisestamme tuleviin edessä oleviin ratkaisuihin niin kyllä suomessa käytävä keskustelu on niin kuin uskomattoman ohutta verrattuna siihen mitä keskustelua käydään tällä hetkellä euroalueella ja oikeastaan koko maailmassakin

arvoisa puhemies

se maakuntaitsehallinto on ihan hyvä järjestely

tästä huolimatta arvoisa puhemies aivan muutama esittelysana se kuuluu kutyymiin pankkivaltuuston kertomuksesta niiltä osin kuin talousvaliokunta sitä käsitteli

arvoisa puhemies

millä tavalla se realisoitumisen prosessi tapahtuu missä vaiheessa se kohtaa luokituksessa erilaiset maat ja miten tämä menettely siinä tilanteessa että asiat menevät kanttuvei kohtelee sitten erilaisia maita an ja bn maita jnp

arvoisa puhemies

tennilä te olette oikeassa vaikka te ette sitä sanonutkaan luin sen rivien välistä että uusiutuvan energian myös uusiutuvan sähkön lisäyksen pitää olla prioriteetti

toimi joka sisältyy tähän lisätalousarvioon joka omalta osaltaan luo edellytykset sille että ruudin tuotanto omassa suomessa voi jatkossakin olla totta on ihan oikea ja hyvä ja paljon toivottu toimi

valitettavasti jälkikäteen ei voinut leikata

siinä virastokokonaisuudessa haetaan ne synergiat ja sen alueen mitä varten on tämä ympäristötoimi siellä alueella yhteiset intressit

ymmärtääkseni myöskin puheenjohtaja sipilä on puhunut pitkän tähtäyksen tavoitteena maakuntaitsehallinnosta siitä mikä on kaikkialla muuallakin euroopassa likimain kaikkialla muualla muun muassa kaikissa pohjoismaissa eri tavoin järjestettynä

kreikka ei ole täyttänyt euron pelisääntöjä koskaan

äänestyksessä ovat ääniä saaneita pyydettiin yli viikari sataviisikymmentäseitsemän a

tällä hetkellä meille tuodaan noin kahden nykyisen ydinvoimalaitoksen verran sähköä suomen rajojen ulkopuolelta kaiken aikaa

jos hallinnolla on käytössä samaan aikaan kansallista rahaa työvoimapolitiikan toimenpiteisiin tai esr rahaa niin valitettavasti on niin että se kansallinen raha sen käyttö sen hyödyntäminen on niin hirveän paljon helpompaa niin hirveän paljon pienemmällä byrokratialla pyörivää että mieluummin sitä käytetään kuin tukeudutaan tähän esr rahaan

sen pitää olla prioriteetti senkin takia että me olemme antaneet eulle sitoumuksen siitä että me täytämme velvoitteen ja tätä tietä me kuljemme

kun aikaisemmin yksityiset markkinaehtoiset maailmanlaajuiset toimijat olivat niitä jotka sen rahoittivat ja suomalainen taho antoi siihen ainoastaan takauksen niin nyt tässä vaiheessa se suomalainen hissinmyyjä antaa rahoituspaketin jossa on mukana ei vain takaus vaan myöskin se rahoitus ja siihen liittyvä takaus ja tätä kautta tämän suomalaisen yrityksen mahdollisuudet pärjätä maailmanlaajuisessa kisassa sitten ehkä paranevat ja uskotaan ja luotetaan siihen että paranee

jyväskylä on nyt hyvä esimerkki siitä että siellä on paljon nimenomaan korkeakoululoppututkinnon suorittanutta väkeä jäämässä työttömäksi ja hallitus on päättänyt että periaatteessa yritetään luoda sellaisia uusia menettelytapoja joilla nämä voimavarat saadaan joko koulutuksen opetuksen tai tutkimuksen tai uusien erilaisten yritysaihioitten jalostamiseen tai olemassa olevien yritysten sparraamiseen niiden tietotaidon tai teknologisen valmiuden nostamiseen liikkeenjohto osaamisen kohentamiseen tämän tyyppisiin tarpeisiin

tässä mietinnössä talousvaliokunnan jäljiltä kuvataan markkinoiden tilaa ja ekpn toimia näissä markkinoissa pankkiunionia analysoidaan vähän sekä suomen pankin toimintaa ja finanssivalvontaa

tepi vaalit harris ja harris ja kilpalize tytti yli viikarin

tämän seurauksena monet yritykset ovat siirtäneet toimintojensa sen osan johonka osaan he voivat tulouttaa nimenomaan näitä äsken sanottuja teollisia ja tekijänoikeusmaksuja rojalteja vastaavia sinne

saksa sanoo ei edellyttäen ettei integraatiota syvennetä

arvoisa puhemies

nettomääräisestikin tulee väkeä olemaan enemmän töissä ensi vuoden aikaan kuin oli esimerkiksi tämän vuoden alussa tai viime vuoden loppupuolella ja näin pitääkin olla koska työt noissa toimistoissa ovat lisääntyneet ja siihen vastataan ei vähentämällä vaan lisäämällä väkeä

me olemme tehneet selväksi sen mitä kotikuntamaakunta malli tarkoittaa ja se tarkoittaa nyt puhuttavassa yhteydessä sitä että se on kuntayhtymämalli jossa mukana ovat isäntinä kaikki kyseisen alueen pääsääntöisesti maakunnittain kaikki maakuntien kunnat

tälle sukua on toinen vähän vastaavanlainen asia josta ei tämä valiokunta omassa mietinnössään mitään sanonut mutta minä sanon sen tässä

periaatteessa investointituet uuden kapasiteetin uuden uusiutuvan energian kapasiteetin rakentamisen osalta kyllä voisivat toimia niiltä osin kuin on kysymys siitä että olemassa olevissa kattiloissa hiili turve ja puukattiloissa käytettäisiin entistä enemmän puuta

mitä tulee opposition mukana olemiseen näissä valmisteluissa kun tässä talossa on nyt aika pitkään tullut oltua niin minä muistan kyllä demarivetoisia uudistuksia

samaan aikaan se pienituloinen myyjä taikka vaikkapa sairaanhoitajakin jää muutamaan kymmeneen euroon vuodessa

kun me otamme käyttöön uusia ohjauskeinoja esimerkiksi syöttötariffin ne takaavat sen että täysin riippumatta siitä tuleeko uusia ydinvoimaloita tai ydinvoimaa joka tapauksessa se sähkö tuotetaan

saksa sanoo että vain silloin jos rakennetaan finanssiunioni ja poliittinen unioni vasta silloin saksa on valmis uusien taakkojen kantamiseen